jotta tasa arvoiseen toimivaan arjen tietoyhteiskuntaan päästään tarvitaan sekä hyvät julkiset tietojärjestelmät että tietysti siihen liittyen kattavat sisältö ja asiointipalvelut

tässä on puheenvuoroissa viety asiaa suuntaan jos toiseen positiiviseen ja negatiiviseen suuntaan että mitä tästä seuraa

ehkä kuitenkin kannattaa lähteä nyt liikkeelle siitä että suomalaisessa mediaympäristössä ei kuitenkaan kovin voimakkaisiin ääriliikkeisiin ole totuttu ja tuskin tämänkään lainsäädännön kautta tullaan tottumaan

mutta jotta ne palvelut voidaan saada kaikille tarvitaan myös se infrastruktuuri joka sitten tavoittaa jokaisen suomalaisen asuinpaikasta riippumatta

edelleen alan itsesääntely meillä kuitenkin on olemassa toimii

julkisten tietojärjestelmien osalta tämän vaalikauden aikana on käynnistetty monia hankkeita on viety hankkeita eteenpäin edellisiltä vaalikausilta mutta edelleen valitettavan moni hanke näyttää seisovan ja viipyvän

katsojakriittisyys on suomessa kohtuullisen hyvällä tasolla

tämä seuranta ja valvonta jota muun muassa liikenne ja viestintävaliokunta on tämän lain yhteydessä korostanut tulee hoitaa asianmukaisesti niin että kun sitten kokonaisuudistusta tullaan lainsäädäntöön tekemään niin tarvittavat mahdolliset muutokset voidaan sitä kautta sitten vielä tehdä mikäli siihen on tämän lain osalta tarvetta

tämän takia on ehdottoman tärkeää että selonteossakin mainitut tavoitteet muun muassa kantapalveluiden digitaalisten palveluiden e arkiston e reseptin ja e katselun osalta saadaan menemään eteenpäin

sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelma on ollut menestys jo tähän mennessä ja sitä kautta on syntynyt merkittävä määrä hyviä julkisia asioimispalveluita

tämän tapaista etunojaa tarvitaan hyvin laaja alaisesti ja siinä mielessä tämä valiokunnan lausuma siitä että nyt tulevassa tietoyhteiskunnan kehittämisen linjaamisessa toimivalta ja resurssiohjaus tulee nykyistä paljon selkeämmin keskittää yhdelle taholle valtioneuvoston sisällä

arvoisa puhemies

täällä on keskusteltu tänään tietoyhteiskuntakehityksestä ja tämä hallituksen esitys liittyy tähän kokonaisuuteen

sitä mukaa kun tietoyhteiskunta etenee ja kehittyy niin lainsäädäntöä parsitaan

tämä on ehkä yksi keskeinen kysymys johon myös viitataan tuossa selonteossa esitetään se kysymys millä tavalla tätä koordinointia pitää parantaa

tässä tapauksessa varmasti voimassa olevaa lainsäädäntöä tullaan parantamaan sekä vakiokorvauksen että vakiohyvityksen korottamisella mikä sillä tavalla parantaa kuluttajan oikeuksia

arvoisa puhemies

nylundin kanssa aivan samaa mieltä että tätä hallituksen esitystä on käsitelty liikenne ja viestintävaliokunnassa suuresti kunnioittamani puheenjohtaja martti korhosen johdolla huolella ja perusteellisesti useamman kuukauden ajan asiantuntijoita kuullen perehtyen asiaan ja lopulta sitten tämän asian käsittelyn yhteydessä myös huomioiden niitä muutostarpeita joita tähän esitykseen tulee

sitten tässä on kustannussuuntautuneen hinnoittelun poistaminen joka lakimääräisesti on aiemmin ollut olemassa ja todetaan se että huomattava markkinavoima yritysten osalta viestintämarkkinalaki antaa mahdollisuuden tällaiseen sääntelyyn

siitä ei kannata väitellä tuleeko se monta vuotta myöhässä vai tuleeko se vuosikymmenen myöhässä niin kuin täällä parhaimmillaan on sanottu

tärkeää on painaa sitä hanketta eteenpäin mutta siinäkin on välitarkastelun paikka siten että katsotaan millä tavalla tehokkaimmin käyttäjälähtöisesti ja vielä porrastetusti askel kerrallaan tuohon tavoitteeseen mennään

juuri siksi ihmettelinkin valiokunnan puheenjohtajan lausuntoa harvoin näin kallista lainsäädäntöä on yritysten näkökulmasta ennen tehty jonka hän on antanut iltalehdelle ja joka on tänään julkaistu

se on kuluttajaoikeuksia parantava asia

ja ehkä tämä merkittävin josta valiokunnassakin keskustelua käytiin oli tiedonsiirtonopeuden vaihteluvälin ilmoittaminen sopimuksessa

ehkä siinä mielessä juuri kuituyhteyden korostaminen on ollut liiaksi esillä tämän hankkeen käynnistymisvaiheessa ja nyt ehkä kannattaa sitten seurata teknologian kehitystä ja mahdollisesti löytää sieltä ne askeleet jotka jokaisen käyttäjän kannalta ovat ne oikeat

tähän liittyi tällaisen takautuvan lainsäädännön käyttöön ottaminen joka on periaatteessa hyvin ristiriitainen asia

mutta tässä yhteydessä todettiin se tosiasia että käytännössä laajakaistaliittymien suuri määrä ja sopimusten tyypillinen pitkä kestoaika olisi johtanut siihen että mikäli takautuvasti ei voimassa oleviin sopimuksiin tätä tiedonsiirtonopeuden vaihteluväliä olisi otettu niin kuluttajien aseman osalta parannusta ei olisi saatu aikaan

minulla on täällä kolme lausuntoa työmarkkinajärjestöiltä saklta akavalta ja sttklta ja kaikki pitävät esitystä työntekijän oikeusturvaa parantavana

hurskainen tuovat ne lausunnot jos teillä on poikkeavia lausuntoja joissa työmarkkinajärjestöt vastustavat tätä esitystä

kuitenkin tiedonsiirtonopeus on ehdottomasti niitä keskeisimpiä laajakaistapalvelun osia ja siltä osin on hyväksyttävää että tämä tiedonsiirtonopeus tullaan sitten ilmoittamaan myös takautuvasti voimassa oleviin sopimuksiin

haluan korostaa tässä ja nyt että meillä on yleispalvelulaki joka velvoittaa kunkin alueen yleispalveluoperaattoria toimittamaan tämän yhteyden asiakkaalle

aivan liian paljon tulee yhteydenottoja siitä että operaattori ei suostu tätä yhteyttä toimittamaan ja minä tiedän että operaattorit seuraavat tätä keskustelua tai viimeistään huomenaamuna lukevat nämä papereista

muutamalta osin haluan kommentoida käytyä keskustelua ja ed

myös operaattoreiden täytyy ottaa itseään niskasta kiinni ja toimia tämän tietoyhteiskunnan kehittäjinä ja vastata itse tähän haasteeseen eikä täällä tarvitse viranomaisten ja poliitikkojen olla aina ohjaamassa

siitä on selviä näyttöjä muun muassa viime keväänä tehtyjen tehoiskujen kautta joissa eri viranomaiset yhteistyössä tähän asiaan kiinnittivät huomiota

me kyllä haluamme tehdä sellaista lainsäädäntöä että tietoyhteiskunta kehittyy ja yrityksillä on hyvä toimintaympäristö toimia mutta myös sitä palloa pitää heittää sinne operaattoreiden puolelle

laajoilla kairoilla tietysti on paljon sellaista jota ei tiedetä ja siinä mielessä tällaiset valvontaiskut antavat suuntaa antavan kuvan siitä missä mennään

ei varmasti riitä

täytyy huolehtia siitä että suurpetokannat pysyvät kohtuullisina niin että elinkeinon harjoittaminen ja eläminen noissa kairoissa on mahdollista

kun näitä vahinkoja syntyy muun muassa elinkeinoille poro ja maataloudelle esimerkiksi niin tuolloin petovahinkojen korvaamisen täytyy olla oikeassa mittasuhteessa syntyneisiin vahinkoihin

näillä kaikilla on vaikutus ja merkitys yleiseen yhteiskuntamoraaliin ja lain noudattamiseen

tuossa budjettikirjassa on todellakin kirjaus että hallitus sitoutuu lapin kaivoshankkeille tarpeellisten liikenneyhteyksien suunnitteluun ja toteuttamiseen yhdessä kaivosyritysten kanssa

lisäksi olisin halunnut kysyä kun te olitte vastikään käymässä venäjällä ja siellä myös liikennehankkeet yhdessä suomen kanssa olivat esillä sekä raideyhteyksien että lentoyhteyksien osalta

mikä noissa on tällä hetkellä tilanne ja onko niiden osalta sitten tulossa tulevan vuoden aikana jo jotain etenemistä

arvoisa puhemies

pidän sitä tietysti hyvänä näkökulmana pohjoisen osalta koska meillä lapissa esimerkiksi suojelutaso on kyllä reilusti riittävä ja olemme tässä tehneet oman osamme ja vieläpä valtiolle hyvin edullisella tavalla

tästä huolimatta lapissakin viritellään erilaisia suojeluhankkeita ja jopa tässä talossa niitä suojeluhankkeita ollaan viemässä eteenpäin

onhan näin että ministeriön suunnalla ei ole lapin suhteen uusia suojeluhankeajatuksia ja nykyinen suojelutaso lapissa on ministeriönkin mukaan riittävä

arvoisa herra puhemies

tässä tavoitteena on saada aikaan pakollinen hoitoonohjaus törkeään rattijuopumukseen syyllistyneille

arvoisa puhemies

alkoholi on liikenteen suurimpia vaaratekijöitä ja kuljettajien päihteidenkäytön vähentäminen on keskeinen osa liikenneturvallisuustyötä

pulliainen nosti esille soklin kysymyksen jota tietysti lapissa ja erityisesti itä lapissa on seurattu jo vuosikymmenten ajan koska tuo hanke lähtee liikkeelle

päihdeonnettomuuksia ei viime vuosina ole onnistuttu vähentämään samassa suhteessa kuin muita liikenneonnettomuuksia joten alkoholin suhteellinen osuus onnettomuuksissa on kasvanut

on pieni pelko siitä että noinkohan tälläkin kertaa soklin hyödyntäminen jää sitten sivu suun niin kuin se on jo muutaman kerran pettymyksen tuottanut

hyvinkin harmillista on se että yara yhtiö pohtii nyt vakavasti tuon malmin hyödyntämistä venäjällä ja sen kuljettamista soklin alueelta sinne

olisin kysynyt ministeri pekkarisen mielipidettä tähän

oma mielipiteeni on että valtion ei tule olla tukemassa tuollaista toimintaa eikä infraratkaisuja siinä tilanteessa että tuo malmi menee hyödynnettäväksi venäjälle

koska peräti kolmanneksella rattijuopoista on sairaudeksi luokiteltava päihdeongelma tarvitaan tehokasta hoitoonohjausta laskemaan rattijuopumustapauksia

tässä olisikin hyödynnettävä sitä inhimillistä tekijää että nuoret ja ensikertalaiset ovat herkimpiä ottamaan virheestä opiksi

tämän lakialoitteen ovat allekirjoittaneet allekirjoittaneen lisäkseni keskustan liikenne ja viestintävaliokunnan valiokuntaryhmän muut jäsenet

edustajat mikko alatalo oiva kaltiokumpu markku pakkanen pertti salovaara lauri oinonen ja mirja vehkaperä

arvoisa puhemies

taiveahon kommenttien jälkeen tuli hillitön katumus ja teki mieli käyttää vielä puheenvuoro siitä että totta kai ympäristövaliokunnassa nousi esille kritiikkiä tätä uudistusta kohtaan ympäristöhallinnon näkökulmasta

itse sen sijaan olen vetänyt niissä kuulemisissa sen johtopäätöksen että tämä voi olla myös hyvä mahdollisuus että eivät ainoastaan ne uhat joita on tuotu esille ole tässä asiassa pinnalla ja näitä mahdollisuuksia on tuotu kuulemisissa esille myös sieltä ympäristöhallinnon sisältä

yhtenä ongelmana suomen ja venäjän välisissä kauppasuhteissa ja lähinnä investoinneissa on pidetty kahdenvälisen investointisuojasopimuksen puuttumista

itsekin minulle jäi hieman karvas maku tuosta lyhyestä pyrähdyksestä joka äskettäin debatissa käytiin

nyt kun venäjä on todennäköisesti tulevaisuudessa tulossa wton jäseneksi olisin kysynyt pääministeriltä onko tämän wton jäsenyyden myötä tämä pullonkaulaongelma poistumassa

kyllä näin iso ja mittava uudistus on valmisteltu kohtuullisen kovalla kiireellä ja käsittely tässä talossa vaati kyllä valiokunnilta aikamoista juoksutusta mutta tämä on tehty sen mukaan

nimittäin vastakkainasettelu joka tässä salissa tuli kuntien välillä esille on jostain kumman syystä lisääntynyt viime aikoina

onko tämä wto kysymys käytännössä ratkaisu siihen että tämä asia suomalaisten investointien osalta venäjälle tulee hoidettua

en tiedä mistä se johtuu mutta se on kohtuullisen huolestuttava piirre siinä mielessä että kuitenkin valtionosuusjärjestelmänkin taustalla olevat perusteet olivat ne parametrit sitten minkälaisia hyvänsä varmasti kestävät oikeudenmukaisuusvertailun

sanoisin näin että tämä logiikka tässä uudistuksessa on edelleen kaiken kuulemisen ja näiden keskustelujen jälkeenkin mielestäni hyvä ja oikea

toisaalta pitää myös muistaa että esimerkiksi suomalainen fortum on yksi niistä lippulaivayrityksistä investoijana venäjälle

se niiden palveluiden käyttäjien näkökulmastakin vaikuttaa asialliselta ja sitten ne toiminnalliset hyödyt sekä myös tuottavuuteen liittyvät hyödyt toivottavasti pitkässä aikavälissä saadaan kerättyä laariin

tämä tasausjärjestelmä joka taustalla on kaikkine muuttujineen pyrkii tietysti siihen että kuntien erilaisia olosuhteita tällä järjestelmällä tasataan niin että asumisen elämisen ja yrittämisen edellytyksiä on tasaisesti koko maassa

yhtiö on tehnyt tietysti tietoisena maariskin huomioiden nämä investoinnit eli siltä osinkin tietysti esimerkkejä löytyy myös siitä että nykyisessä tilanteessa voida enää

tämä oto johtajuus on asia joka minunkin mielestäni on ehkä niitä isoimpia kysymysmerkkejä tämän uudistuksen onnistumisen osalta

mäntän yhteyteen urkuri ville edustajille killuu ja miedon jälkeen sitten ey keskustelua loi

se tavoite joka tälle hallituskaudelle asetettiin ja hallitusohjelmaan kirjattiin valtionosuusjärjestelmän yksinkertaistamisesta ja läpinäkyvyyden lisäämisestä jonka tässä useammassakin puheenvuorossa muun muassa ed

siksi on toivottavaa että jos korjausliike tarvitaan sitten se pitää tehdä eli seurataan nyt tämän uudistuksen toteutusta ja käytännön vaikuttavuutta miltä se näyttää siellä käytännön työssä kun työhön sitten jo kuukauden päästä tältä osin lähdetään ja tarvittaessa vedetään sitten johtopäätöksiä

tämä taloustilanne nyt tämän uudistuksen osalta sai aikaan jarrutuksen ja siltä osin kuin järjestelmää nyt tässä vaiheessa uudistetaan se on tietysti hyvä asia

mutta tämä iso valtionosuusjärjestelmän remontti siirtyi nyt sitten tulevaisuuteen kuinka kauas niin varmasti jo seuraava eduskunta ja hallitus sitä sitten tykönään arvioi

totta kuitenkin on se että tätä valtionosuusjärjestelmän uudistamista on tehty tässä talossa aiempien eduskuntien ja aiempien hallitusten aikana

tuossa kollegoiden kanssa keskusteltiin ajasta jolloin oli kantokykyluokitus ja nyt poistunut kuntakalleusluokitus

nämä ovat olleet osa monimutkaista valtionosuusjärjestelmää aiemmin ja ovat siten olleet yksiä muuttujia tämän järjestelmän sisällä

espoossa varmasti on omalta osaltaan vaikeaa niissä asioissa joissa tämä suuruuden mittakaava niitä haasteita tuo mutta ennen kaikkea taloudellisen kantokyvyn kannalta nämä ovat niitä kriittisiä tekijöitä kuntien palvelutuotannossa

tässä uudistuksessa on erinomaisen hyvä asia että siitä hallitusohjelman kirjauksesta lopulta kyettiin pitämään kiinni että erityisen harvan asutuksen saaristo osuuden sekä saamelaisuuden tuomat lisäkustannukset kunnille huomioidaan

on myös huomioitava että tässä yhteydessä tulee huomioiduksi kroonisissa talousvaikeuksissa olevien kuntien taloudellisen tilanteen parantaminen niin että harkinnanvaraisten avustusten osalta jo vuosikausia listalla olleet kunnat tulevat sitten jatkossa saamaan merkittävän lisäyksen valtionosuuksiin

arvoisa puhemies

arviota voidaan pitää tämän päivän valossa optimistisena

arvoisa puhemies

kun te keskukset aikanaan perustettiin kymmenen vuotta sitten ja nyt niiden osalta täällä keskushallinnossa on työ ja elinkeinoministeriö niin on tietysti aivan selvää että jotta tuollainen uudistus saadaan sen rakenteellisen muutoksen jälkeen toimimaan niin se vaatii aikaa

työ ja elinkeinoministeriön osalta uudistus toteutettiin myös hyvin nopeasti ja on selvää että sekin vaatii oman aikansa ennen kuin täydet tehot siitä uudesta ministeriöstä sitten saadaan irti

mutta on myös hyvä antaa sitä aikaa ja tällä uudistuksella varmasti nyt täytyy aluehallinnolle antaa aikaa jatkossa löytää se oma paikkansa ja myös siellä työtä tekevät henkilöt tarvitsevat työrauhan tehdä sitä omaa työtään

arvoisa herra puhemies

tämä on ollut mielenkiintoinen vaalikausi siinä mielessä että vaalikauden alkupuolella oltiin tilanteessa jossa valtiontalous oli ylijäämäinen ja kehysmenettelyn osalta sen vaikutuksia finanssipolitiikan hallintavälineenä puitiin siinä hengessä että mihinkä käytetään ylijäämää ja miksi kehykset raamittavat liikaa sitä mitenkä noita ylijäämävaroja käytetään

mitä tulee keskushallinnon uudistamiseen niin se on tietysti aivan selvää että jos sellaista tehdään niin se ei tule yllättäen se ei tule salassa valmistellen vaan ne ovat sitten hallitusohjelmakysymyksiä ja seuraavan eduskunnan ja hallituksen aikaisia asioita

korotuspaineet ovat siis suuria minkä lisäksi on syytä muistaa että noin yleensä kohtuuhintaisen asumisen mahdollistaminen ennalta ehkäisee myös asunnottomuutta

siinä mielessä tämän hallituksen ja eduskunnan aikana ei tällaisia merkittäviä keskushallinnon uudistuksia tule joista jopa vähän provosoivasti ed

joka tapauksessa itse koen että kehysmenettely on tapa hallita pidemmällä aikajänteellä valtiontaloutta

talousvaliokunnan puheenjohtaja skinnari toi esille mielenkiintoisen teorian suomen viennin romahduksen ja työ ja elinkeinoministeriön mahdollisten tietokoneongelmien yhteydestä

myönteisenä voidaan erityisesti pitää rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä

sitä millä tavalla saadaan joustoa vaalikauden aikana kehysmenettelyyn on syytä pohtia

epäilen että suomen vienti ei romahtanut tämän takia mutta tuskinpa se nouseekaan näiden tietokoneongelmien takia eli siinä mielessä ollos veli huoleton

täytyy muistaa että nykyinen kehysmenettely on myös tae sille että heikompiosaisten asemaa voidaan parantaa niin kuin tämän ja edellisen hallituksen aikana on tehty tulonsiirtojen ja verotuksen kautta esimerkiksi

liitänpä siihen sitten kolmanneksi kateuden

kyllä tässä maassa pitää voida myös rikastua ja sellainen mahdollisuus täytyy myös yhteiskunnan sallia ja hyväksyä koska myös sitä kautta tätä yhteiskuntaa rakennetaan

eun huippukokous onnistui kuin onnistuikin saavuttamaan ranskan johdolla tuloksen ilmastotavoitteissa jonka myös parlamentti tällä viikolla vahvisti

tietysti nyt on sen keskustelun aika verotetaanko pääomatuloja enemmän

on aivan selvä asia että kun nykyisen kaltaisesta linjaliikennelupajärjestelmästä siirrytään eun myötä uuteen järjestelmään jossa kilpailu avataan tällaisella pääomavaltaisella alalla niin sen kaltainen myrsky mikä keväällä kohdattiin tämän asian osalta oli ilmeinen

suomi saavutti neuvotteluissa keskeiset tavoitteensa mistä on syytä lausua kiitokset pääministeri matti vanhaselle ja elinkeinoministeri mauri pekkariselle

silloin kun ollaan nousemassa taantumasta täytyy tarkkaan miettiä missä suhdannehetkessä on aika kiristää ruuvia

tässä suhteessa aika ei ole ollut vielä tästä eteenpäin se jossain vaiheessa tulee

täytyy todeta että se valmistelutyö jota on tehty ministeriössä on kyllä johtanut hyvään lopputulokseen koska lopulta muun muassa etujärjestö linja autoliitto piti tätä tulosta kohtuullisena mikä voidaan kyllä edunvalvontaorganisaation puolelta lukea hyväksi lopputulemaksi

arvoisa puhemies

toivoisin että ministeri voisi vastata siihen edellyttääkö tämä lainsäädäntö yrityksiltä yhteisötilaajilta ryhtymistä joihinkin toimiin jotka aiheuttavat kustannuksia

ampuma aselain uudistus sisältää oikean suuntaisia ja toisaalta kriittistä tarkastelua vaativia kohtia

esimerkiksi käsiaseiden käytön ja aseiden deaktivoinnin tiukentaminen ovat varmasti perusteltuja samoiten kuin luvanhakijoiden terveystietojen tarkastaminen

eli eikö kyse ole kuitenkin siitä että jokainen yritys jonka tietysti täytyy huolehtia tietoturvastaan voi itse valita käynnistääkö se prosessin näiden tunnistamistietojen käsittelyksi jotta tässä asiassa ei jää kenellekään mitään epäselvää

jaskari viittasi eli sen osalta tarkastelu jotta tämä lakitekstin mukainen soveltamisteksti myös tulee sitten valiokunnassa läpikäytyä

kyseeseen tulevatkin vesivoiman lisärakentaminen bioenergian osuuden kasvattaminen sekä tuulivoiman ja aurinkoenergian käytön merkittävä lisääminen

sen sijaan nämä kriittiset huomiot liittyvät muun muassa nuorten ase ja metsästysharrastuksen vaikeuttamiseen ja rajoittamiseen jota tämä esitys eittämättä tekee

nämä asiat kyllä varmasti tullaan huomioimaan

toivon että tähän ministeri voisi vielä antaa vastauksen

jotta asetettuihin kansallisiin tavoitteisiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi päästäisiin haluan ottaa esille vielä yhden haasteen johon meidän on vastattava ja se on energiankulutus